palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa nyt samalla tavalla sen että palvelumaksuja korotetaan välillisesti koska kunnathan päättävät mikä on omavastuuosuus onko se tulosidonnainen vai tasamaksu

sasi muisti tämän minun avaukseni nimenomaan siitä että pieniä ja keskisuuria yrityksiä jotka ovat joutuneet erityisiin taloudellisiin vaikeuksiin esimerkiksi tilauskannan pienennyttyä tuettaisiin täsmätoimisesti

voikin hyvällä syyllä sitten kysyä toteutuuko silloin alueellinen tasavertaisuus kun naapurikunnassa saa palvelun edullisemmin kuin siinä omassa kotikunnassa

kuntien päätöksiähän ohjaa taloudellinen todellisuus ja kiusaus nostaa tätä omavastuuosuutta kyllä kasvaa siinä taloudellisessa realiteetissa kun ruvetaan miettimään mistä saadaan sitten kunnan kirstuun rahaa

arvoisa herra puhemies

palvelusetelijärjestelmä aiheuttaa sen ongelman että omaa palvelutuotantoa on vaikea resursoida

sasi tarkastaa tämän laskelman ja tulee sen jälkeen jatkamaan keskustelua koska saksassa tämä esittämäni malli on otettu käyttöön

hallituksen esitys palvelusetelin käytön laajentamisesta saattaa hyvinkin olla juuri se asia jolla terveydenhuoltomme kehittäminen siirtyy sen yhden ratkaisevan askeleen verran siihen suuntaan jossa ihmisten eriarvoisuus terveydenhuollon palveluiden saajina syvenee peruuttamattomasti

eli jos kieltäytyy ottamasta palvelusetelin vastaan niin miten pitkän jonon päähän joutuu kun eihän siellä julkisella sektorilla tiedetä kuinka paljon siellä täytyy olla sitten terveydenhuollon henkilökuntaa paikalla ja miten käy hoitotakuun

ministeri wallin puhui ansiokkaasti kulttuurin puolesta

terveyserojen kasvattaminen entisestään huonosti toimeentulevien ja hyväosaisten välillä tai sitten alueellisesti ei ole suomen etu millään muotoa

kulttuurin positiivinen merkitys terveydelle on osoitettu lukuisin tutkimuksin ja myöskin käytännössä se näkyy etenkin lasten ja nuorten kohdalla sekä ikääntyneiden ihmisten kohdalla

minun mielestäni tässä on todella hyvä idea myöskin meille suomeen ottaa käyttöön

siksi totean heti tähän alkuun että kun tämä laki nyt hallituspuolueiden tuella runnotaan läpi olisi ollut viisasta säätää se edes määräaikaiseksi katsoa siis rauhassa mitkä palveluseteleiden käytön laajentamisen seuraukset ovat ja vasta sen jälkeen päättää jatkotoimista

meillä on kuitenkin yhä suuremmin kasvava joukko sellaisia kansalaisia joiden kohdalla pienituloisuus tuo mukanaan mahdollisuuksien ja osallisuuden puutetta

arvoisa herra puhemies

kiljusen äskeinen ehdotus taisi olla hieman keskeneräinen vielä mutta siitä olen samaa mieltä että äänestysikärajan laskeminen ei ole se oikea toimi jolla saadaan kansalaisia äänestämään enemmän

hallituksen usko palvelusetelin tuomiin myönteisiin asioihin on vankka ja on harmillista että haluttomuus tarttua edes sen kaikkein ongelmallisimpiin kohtiin on hyvin voimakasta ja jääräpäistä

ja kun te ministeri wallin vastaatte myös tasa arvoasioista niin kysyisin eikö hallituksen olisi pitänyt toteuttaa työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto puolisoiden ja lasten osalta ja tältä osin sitten vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuuksia näissä perheissä

tämä ei nyt ole varsinaisesti teidän momentillenne kuuluva asia mutta uskon että teidän sananne on kuitenkin sen verran painava että jos te siitä lausutte niin ehkä jotain muutoksia saadaan aikaan

arvoisa puhemies

hallitushan on jatkanut keskustan kahdeksan vuotta vireillä pitämää kuntauudistusta

mutta varsinainen kysymys

pääministeri totesi puheessaan että kansalaisyhteiskunnan ytimessä ovat järjestöt joissa suomalaiset ovat perinteisesti rakentaneet omaa ja yhteistä hyvinvointia

palvelusetelimalli auttaisi oikein toteutettuna luomaan ja kehittämään markkinoita erityisesti pienimuotoiselle sosiaali ja terveysalan yritystoiminnalle

arvoisa puhemies

keskustalla oli kuntaministeri ja pääministeri ja valmis mallikin näyttää tällä hetkellä olevan mutta ei vain saatu aikaiseksi sitä mistä te nyt täällä paljon puhutte

ukkola on taitava kääntämään mustan valkoiseksi ja hänelle vastaan vaikka ei täällä salissa enää olekaan että kyllä meidän puolueessamme etenkin arvostetaan ikääntyneitä ihmisiä

lähtökohtana palvelusetelijärjestelmän laajentamisessa onkin tulkittavissa nyt hallituksen taholta painotettu yritysten etu vaikka terveydenhuoltojärjestelmämme päätarkoitus on hoitaa ihmisiä ei yrityksiä

pääministerin mielipidettä kuulisin tähän mutta myöskin työ ja elinkeinoministeri pekkarisen

nimittäin teillähän on työ ja elinkeinoministeriössä ollut jo pitkään hautautuneena tällainen sgei luokitus sellaisille palveluille jotka ovat aivan erityisessä asemassa yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta

keskustan kuntauudistuksesta ei tullut valmista kahdeksan vuotta on todella pitkä aika mutta nykyisen hallituksen osalta voin kertoa teille että vaikka me emme vielä ole satamassa niin maata on kyllä hyvin selvästi näkyvissä ja myrskyistä huolimatta tämän hallituksen matka etenee

mutta tästä varsinaisesta vetäytymisestä jonka hallitus teki

voitaisiinko katsoa että tämä sgei palveluluokitus otettaisiin meillä suomessa käyttöön

sillä ei olisi parannettu työssäjaksamista ei kovia keinoja tarvitaan että ihmiset työpaikoilla jaksavat mutta se ei voi olla ihmisten pakottamista vaan se on työolosuhteiden kehittämistä

ja kun nykyään yli puoluerajojen siis myöskin oikealla laidalla on herätty näkemään että vaikkapa terveyskeskusten pyörittäminen vuokratyövoimalla tulee kalliimmaksi kuin kunnan omien lääkäreiden käyttö niin pitää kysyä mistä kiire

ei olisi parannettu ikääntyvien irtisanottujen työllistymistä

käytännössä työvoimaa ei saada nyt julkiselle puolelle palkattua koska lääkärit työllistyvät yksityisen palveluksessa joka tapauksessa ja paremmin eduin eli vuokratyövoiman käytöllä on aiheutettu oravanpyörä josta on vaikea päästä pois

uudistus etenee siis aikataulussaan

lain säätäminen on yksi asia mutta sitten myös siitä konkretiasta joka seuraa laista pitäisi pitää huolta

uudistusta valmisteleva työryhmä sai toimeksiantonsa viime keväänä ja silloin jo silloin jo työajaksi päätettiin tämän vuoden loppu

valiokuntakuulemisissa asiantuntijat esittivätkin huolensa muun muassa siitä miten yksityisen sektorin vahvistuessa työvoimaa riittää julkiselle puolelle

tämä sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntijaryhmä on toteuttanut sitä linjaa jonka hallituksen iltakoulu päätti ja on myöskin tuottanut sitä tietoa hallituksen käytettäväksi sen aikataulun mukaisesti joka on luvattu

mikäli palveluseteliä sovellettaisiin laajemmin terveydenhuollon ei kiireellisiin palveluihin on mahdollista että uudistus ehdotetussa muodossa jossa palvelusetelillä hankittavien palveluiden kokonaishintoja ei ole ennakkoon kilpailuttamalla säädetty käynnistäisi yksityispalveluiden hintainflaation laajentaisi yksityisen sektorin palvelun tuotantoa sekä heikentäisi julkisen sektorin mahdollisuuksia kilpailla terveydenhuollon työvoimasta

viime keväänä todettiin myös yksimielisesti hallituksessa että siinä vaiheessa kun kuntarakennelaki lähtee kuntiin lausuntokierrokselle sen yh teydessä myöskin sote uudistuksen pääpiirteet annetaan sinne kunnille tiedoksi

ministeri risikko on todennut tavoitteekseen kehittää perusterveydenhuoltoamme

nyt on kuitenkin kysyttävä kumpaan olisi pitänyt tarttua ensin palvelusetelin laajennukseen vai terveyskeskustoiminnan kehittämiseen

tältä osin sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen valmistelu on täysin aikataulussaan täysin aikataulussaan

eikö pitäisi olla niin että hoidetaan ensin perusta kuntoon ja vasta sitten katsotaan miten tarpeellista tuon hyvän perustan päälle on rakentaa uusia toimintatapoja

kiireen tuntua on saattanut syntyä siitä tilanteesta jossa kuntarakennelakia odotetaan nyt kuntiin lausunnolle ja tähän yhteyteen tulee siis se luvattu sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen päälinjaus

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen suuntaviivat tulivat äsken esille siitä samasta välikysymysvastauksesta joka on teidän pöydillenne jaettu

vai johtuuko tämä työjärjestys juuri siitä että jos perusterveydenhuolto olisi saatu hyvälle tolalle jos terveyskeskuksista olisi saatu tehtyä kansallisia ylpeydenaiheita silloin terveydenhuollon puolella ei palveluseteliä tarvittaisi lainkaan

miksi nimittäin ihminen menisi maksamaan ylimääräistä sellaisesta palvelusta jonka hän saa muutenkin vastineeksi maksamilleen verovaroille ja saisi sen laadukkaana

viime aikoina asiasta on ollut esillä monia konkreettisia vaihtoehtoja ja uskon että meillä on vahva yhteisymmärrys siitä että näitä vaihtoehtoja täytyy myöskin viedä eteenpäin

käytännössä siis kokoomuksen tahtona oli jo silloin se että palvelusetelien käyttö olisi mahdollista vain niille joilla on varaa maksaa korkeampi omavastuu

suuntaviivat ovat siis suuntaviivoja ja suuntaviivat teille kerrottiin äsken yksityiskohdat tulevat aikataulun mukaisesti

erityisenä ongelmana tässä hallituksen palvelusetelin käytön laajentamisessa on myös se että palvelusetelillä hankittu terveydenhuollon palvelu ei kerrytä maksukattoa

nämä ovat ideologisia valintoja jotka poikkeavat ei ainoastaan meidän demareiden vaan muidenkin oppositiopuolueiden oikeudenmukaisuuskäsityksistä ja mikä tärkeintä tämä sotii myös kansan oikeudenmukaisuuskäsitystä vastaan

sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ei kuitenkaan ole tarkoitettu vaalikauraksi se ei ole tarkoitettu vaalikauraksi

paitsi että hän joutuu maksamaan palvelustaan suuremman omavastuun hän ei myöskään saa maksukaton suojaa jolla turvataan se että paljon sairastavat tai pitkäaikaissairaat eivät joudu taloudelliseen ahdinkoon terveydellisen ahdinkonsa lisäksi

lisäksi tämä laki mahdollistaa kunnille hyvinkin erilaiset käytännöt muun muassa omavastuuosuuden määrittelyssä niin että naapurikunnassa omavastuuosuus voi olla hyvinkin pieni ja omassa kunnassa huomattavasti korkeampi

tätä varten hallitus on lähettämässä alueille omat henkilönsä jotka tulevat nämä erityispiirteet huomioimaan ja hallitus tulee nämä erityispiirteet myöskin lopullisissa ratkaisuissaan huomioimaan

tällainen osaltaan vahvistaa kansalaisten eriarvoistumista ja tämä myöskin valiokuntakuulemisissa asiantuntijoiden suulla todettiin erittäin suureksi huoleksi

suomessa on jo nykyisellään euroopan korkeimmat asiakasmaksut käytännössä

arvoisa herra puhemies

harmi että ed

ukkola lähti täältä salista pois mutta hänen puheenvuoronsa oli hyvin tyypillinen siinä mielessä että kun me valiokunnassa kuulemme kymmeniä ja kymmeniä asiantuntijoita jotka yksimielisesti toteavat että se on se saatavuus ja se on se hinta ja mielikuvamainonta vaikuttaa ja huolta kannamme sitten siellä valiokunnassa kyllä kaikki niin sitten tulee panimoliiton edustaja joka sanoo että heidän mielestään ei tähän saatavuuteen saa puuttua ei hintaa saa kallistaa eikä etenkään vaikuttaa tähän mielikuvamainontaan

valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden mukaan tämä palvelusetelijärjestelmän laajentaminen terveydenhuoltoon on juuri terveyseroja vahvistava

lainaan tähän loppuun sosiaali ja terveyspolitiikan professorin juhani lehdon hän on tampereen yliopistosta lausuntoa

on se kyllä kummallista että panimoliiton kanta menee näiden kymmenien ja kymmenien asiantuntijoiden edelle

käsissä oleva lakiesitys argumentoidaan paradoksaalisen paljon ristiriidassa sen kanssa mihin terveydenhuollon viimeaikaiset muut kehittämistoimet ja esitykset ovat pyrkineet

hän luettelee tässä hoitotakuun paras hankkeen saumattomamman palveluketjun johon terveydenhuoltolakiesityksessä viitataan sekä myöskin sitran julkaiseman suomen terveydenhuoltojärjestelmän kehitysehdotuksen

näissä yhteyksissä on esitetty eri kunnissa asuvien kansalaisten palvelunsaantimahdollisuuksien erojen pienentämistä palveluketjujen parempaa hallintaa sekä kritisoitu terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen aiheuttamaa sekavuutta ja väestöryhmien eriarvoisuutta

ja hän toteaa myös

on vaikea nähdä miten järjestelmä voisi näin ollen muuttua sen paremmin kansalaisen yksittäisen palvelutuottajan tai rahoitus ja järjestämisvastuussa olevan kunnallisen päättäjän kannalta läpinäkyvämmäksi

ei voi kuin hiljaisesti surra sitä että tämän hallituksen terävin talouspoliittinen osaaminen istuu siellä puhemiehen pallilla ja ymmärrys myöskin tämän kansakunnan tilasta tällä hetkellä

ja tälläisena aikana kun kunnat painivat hyvin vaikean taloudellisen tilanteen kanssa olisi ollut suotavaa että tämä kyseinen laki olisi jätetty tuonnemmaksi ja annettu kunnille mahdollisuus keskittyä siihen olennaiseen eli meidän perusterveydenhuoltomme parantamiseen

vanhasen kakkonen piti jääräpäisesti kiinni eri taloustilanteessa tehdystä hallitusohjelmasta ja tällä hetkellä kiviniemen hallitus jatkaa samalla linjalla

arvoisa herra puhemies

tässä vain muutamia argumentteja sille miksi hallituksen palvelusetelin laajennus ei ole kannatettava tässä muodossa jonka hallitus nyt valitettavasti runnoo läpi

tämä laki on todellakin kataisen hallituksen yksi kärkihankkeista ja sen vuoksi on todellakin paikallaan että tätä lakia niin täällä keskustelussa kuin sitten valiokunnissa hiotaan niiltä osin kuin eduskunta katsoo tarpeelliseksi

edustaja sarkomaa kysyy nyt tästä oikeudesta palveluihin ja voin vakuuttaa tässä käsi sydämellä että meillä ministeriössä on käyty lukuisia keskusteluja oikeusministeriön kanssa oikeuskanslerinviraston kanssa ja on yritetty löytää sellainen muotoilu että se on tarpeeksi tiukka mutta että se ei sodi perustuslakia vastaan

eli kun palvelusuunnitelma on kuitenkin aina subjektiivinen näkemys kunnan työntekijän subjektiivinen näkemys tai sitten tiimin subjektiivinen näkemys niistä palveluista joita kyseinen henkilö tarvitsee niin saattaa hyvin olla että iäkäs ihminen itse tai hänen omaisensa katsovat että se palvelusuunnitelma ei ole riittävä jolloin se palvelusuunnitelma ei voi olla sitova siltä osin vaan henkilöllä täytyy olla oikeus myöskin riitauttaa se palvelusuunnitelma

siitä johtuen tämän pykälän muotoilu on ollut äärimmäisen vaikeaa niin että me emme sulje tätä henkilön omaa itsenäistä oikeutta arvioida sitä palvelusuunnitelman riittävyyttä ja tältä osin voimme jättää siihen sen liikkumavaran nimenomaan yksilön oikeuden näkökulmasta

sen vuoksi tämä kyseinen pykälä on nyt muotoiltu siihen muotoon kuin se tällä hetkellä on ja se on oikeusministeriön hyväksymä tässä muodossa ja myöskin oikeuskanslerinviraston hyväksymä tässä muodossa

arvoisa puhemies

se että oppositiosta kuvataan nykytilannetta sosiaali ja terveyspalveluissa kauhunsekaisella sävyllä ja samaan hengenvetoon ei sitten haluta korjata tilannetta on kyllä aika ristiriitaista

toki jos joku vielä keksii siihen paremman muotoilun ministerinä olen hyvin valmis sitten siltä osin avaamaan tätä lakia ja toivon kovasti että mikäli esimerkiksi valiokunnassa asiantuntijalausunnoissa ilmenee että huolimatta siitä että meillä ministeriössä virkavastuulla olevat virkamiehet ovat todenneet yksiselitteisesti että tämän tiukemmaksi tätä ei voi tehdä jos ilmenee sellaisia seikkoja että voikin tehdä niin toki me sen muutamme sen mukaiseksi kuin sen mahdollisesti voi tehdä

suomessa on jo kuntakenttää uudistettu keskustan aikana ja nyt tartutaan myöskin sosiaali ja terveyspalveluiden rakenteisiin niin että me saamme nämä palvelut aidosti turvattua kaikkialla suomessa

se että me saamme parempaa sosiaali ja terveydenhuollon yhteyttä rakennettua parantaa ihmisten hoitopolkuja parantaa vanhustenhuollon palveluita

kun katsomme tuota oikeuskanslerinvirastoa niin se on se taho joka meillä kuitenkin laintarkastuksen viime kädessä katsoo että läpäiseekö se sen seulan

se että me saamme erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä raja aitaa kaadettua vähentää byrokratiaa ja se näkyy selkeästi terveyskeskuspalveluiden parantamisena

edustaja juvonen kysyi tästä omavalvonnasta ja siitä millä tavalla sitä tullaan toteuttamaan

kuten te olette jo kuulleet täällä niin kuntaministeri totesi hyvin selkeästi että meillä on myöskin kunnille tulossa muutostukea nimenomaan lähipalveluiden turvaamiseen koska se millä tavalla tänä päivänä eriarvoisesti riippuen siitä missä päin suomea asuu ne lähipalvelut on järjestetty ei ole enää tätä päivää

se mikä tässä on tähdellistä on se että nyt tätä omavalvontaa ei esimerkiksi palveluntuottaja itse varsinaisesti tee vaan se tehdään yhteistyössä omaisten hoidettavien ja henkilökunnan kanssa ja tämä palaute joka sieltä kerätään toimii tämän omavalvonnan välineenä ja se täytyy asettaa myöskin julkisesti nähtäville ja sillä täytyy olla merkitystä kunnallisessa päätöksenteossa ja resursoinnissa millä tavalla se subjektiivinen aito näkemys sieltä arkielämästä näkyy